arvoisa puhemies

jätevesiasetus on ohjannut kuluttajia jätevesien käsittelemiseen pienpuhdistamojen kautta

arvoisa herra puhemies

niiden teknologia ei ole kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan edes parhaimmillaan sillä tasolla että etenkin typen ja myös fosforin puhdistustulokset olisivat merkittäviä

tämän vuoksi otimme myös mietinnössä kantaa siihen että tätä selvitetään jatkossa jotta tämä mahdollisuus tästä ikärajasta myös poistuisi

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on tänään tyytyväisiä

se katsoi päätöksessään että kansalaisten minimitoimeentulon taso on suomessa liian matala eli ettei suomen perusturvan taso täytä euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia

eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona kais yhdeksäs viidettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

kansalaisten oikeudentaju on jätevesiasetuksen suhteen erittäin kovilla

kun tähän jo olemassa olevaan tilanteeseen lyödään leikkaukset jotka hallitus toteuttaa ilman vaikutusarvioita ollaan tilanteessa että eläkkeensaajia ajetaan toimeentulotukiluukuille

hämmennystä lisää entisestään se että asetuksen peruuttamisesta lieventämisestä ja erilaisista helpotuksista liikkuu hyvin erilaista tietoa maakunnassa

tilaajatuottaja mallista siirryttäisiin siis pelkästään laskunmaksajamalliin jossa maksajalta on riisuttu kaikki mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden laatuun ja myöskin siihen tärkeään sisältöön

onkin aivan keskeistä että jätevesiasetukseen otetaan selkeä kanta ja tiedotetaan se kansalaisille niin että kaikki tietävät mitä sen suhteen tapahtuu tulevaisuudessa

tästä seuraa helposti kierre jossa ongelmat pahenevat

moni eläkkeensaaja joutuu tilanteeseen valitako ruoka vaiko lääkkeet kunto heikkenee mahdolliset lisäsairaudet ovat totta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ikäihmisten palvelujen puolella tilanne ei ole sen valoisampi

pakkoliitokset eivät ole kuntauudistuksen ydinalueella ja keskustelu olisikin syytä palauttaa siihen miten tätä välttämätöntä uudistusta viedään rakentavalla tavalla yhdessä eteenpäin

on myös edelleen nähtävissä ja meistä moni tuntee sen nahoissaan ja näkee monta kertaa silmissään että meillä on liian huonokuntoisia vanhuksia kotona asumassa

haluan korostaa että omalla seudullani pystyttiin vapaaehtoisesti toteuttamaan toistaiseksi maan suurin kuntaliitos kuntien lukumäärässä mitattuna

toivon todella että vastaavaa rohkeutta löytyy hyvät kollegat myös teidän kotiseuduiltanne koska tiedän että teillä on myös avaimet tähän valmisteluvaiheeseen

osa oppositiosta haluaa antaa kuntalaisille käsityksen että he kyllä säilyttävät impivaaran kunnanvaakunan tienlaidassa

jos mitoitus on pelkkä numero jolla ei ole mitään tekemistä todellisen tilanteen kanssa niin miksi te alennatte sitä ja sen myötä hoitajamäärää erittäin merkittäväksi

tämä siitä huolimatta että kunta ei itse enää juuri mitään palveluja järjestä eikä sen ole tarkoituskaan järjestää

samaan aikaan unohdetaan suloisesti muun muassa taloudellinen todellisuus ja väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu eli erittäin merkittävät haasteet tässä ajassa joista lienemme kuitenkin edelleen yhtä mieltä tässä salissa olimme sitten oppositiossa tai hallituksessa

jos ja kun olemme rehellisiä tässä talossa ja salissa niin voimassa oleva taloustilanne on omiaan johtamaan siihen että minimistä tulee maksimi

minäkin haluan muistella hiukan menneitä sen verran että voi voi niitä lukemattomia puheenvuoroja keskustan ja perussuomalaisten riveistä viime vaalikaudelta kun tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitusta ei saatu suoraan siihen vanhuspalvelulakiin

silloin molempien riveistä suorastaan ilkuttiin ja todettiin ettei hyvä hoito tule toteutumaan jos ja kun tätä ei saada vanhuspalvelulakiin toteutumaan ja sitä sinne kirjattua

voi olla että täällä istuvat ministeritkin olivat näiden puheenvuorojen takana viime vaalikaudella en lähtenyt sitä tarkastamaan mutta jotenkin näin muistelen

jotkut linjauksensa hallitus on itsekin myöntänyt epäoikeudenmukaisiksi ja joitain päätöksiä on jo peruttu milloin kenenkin toimesta ja vaatimuksesta

arvoisa herra puhemies

sopeuttamispäätöksiä ei ole varaa tehdä ajatellen tyylipisteitä

nuoret tarvitsevat osaavaa henkilökohtaista keskusteluapua ura ja työllisyyssuunnitelmia tehdessään ja osa nuorista tarvitsee pitkäänkin kestävää monialaista ohjausta ja useita tapaamisia oman työllistymiseen johtavan polun löytämiseksi

valiokuntatyössämme painotimme kuitenkin että työttömyyden kasvaessa te toimistojen henkilöstön koulutusta ja henkilöstöresursseja on tarvittaessa pystyttävä myöskin lisäämään

yhteisöveron roima lasku antaa yrityksille ja elinkeinoelämälle selkeän viestin

tähän täytyy todeta että mikäli elinkeinoelämä ei nyt kanna korttaan kekoon kasvun ja työllisyyden eteen ei sen avauksille yleisissä työmarkkinoita koskevissa keskusteluissa voi hirveästi painoa laittaa

arvoisa herra puhemies

onkin poikkeuksellista että hallitus ei keskity vain lyhyellä jänteellä hoitamaan nykykriisiä eli oiretta vaan hoitaa samalla itse sitä ongelmaa eli julkisen talouden kestävyyshaastetta

arvoisa herra puhemies

käytän tästä hallituksen lakiesityksestä lyhyen puheenvuoron ihan siitä syystä että tästä hallituksen lakiesityksestä tulee mainittua maakunnan positiiviset yhteydenotot joita on tullut

elikkä tosissaankin tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi siis nykyistä tarkemmin niistä sairaudesta viasta tai vammasta aiheutuneista erityiskustannuksista jotka otetaan jatkossa huomioon vammaisetuuksia myönnettäessä

ja se mistä on tullut jo kiitosta vaikka laki tulee tietenkin voimaan vasta ensi vuonna on se että tällä kyseisellä lailla lisätään tuen hakijoiden yhdenvertaisuutta ja helpotetaan yleisesti vammaisetuuksien hakemista

elikkä tärkeää on sitten jatkossa myös muistaa se että seurataan tämän lainmuutoksen vaikutuksia ja arvioidaan sitten mahdollisia täsmentämistarpeita tämänkin lain

yleiskeskustelu on päätti eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä miten muka xc

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä jossa ehdotetaan työaikalain soveltamisalaa laajennettavaksi niin että perhepäivähoitajan työ tulee lain soveltamisen piiriin on hallitukselle kiitoksen paikka

ehdotuksella pyritään vaikuttamaan myönteisesti myös perhepäivähoitajan ammattiin hakeutumiseen

kuten hallituksen esityksen perusteluosiossa todetaan kotona työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt alle kolmasosaan siitä mitä se oli parikymmentä vuotta sitten

työaikalain piiriin kuuluminen jäntevöittää perhepäivähoitajien työtä

se tuo heille työaikasäätelyn suojelun eli tarvittavan lepoajan ja palautumisajan

asiantuntijakuulemisessa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa nousi myös esiin että kunnat voivat ryhtyä ostamaan tarvitsemiansa perhepäivähoitopalveluita yksityisiltä perhepäivähoitajilta joita työaikalaki ei koske

valiokunta korosti omassa mietinnössään että tällaisissa tilanteissa tulee kyseessä olla aito yritystoiminta eikä työaikalain säännösten kiertämiseksi luotu pakkoyrittämisen tilanne jossa nykyiset kunnalliset perhepäivähoitajat irtisanottaisiin ja he joutuisivat työllistämään itsensä yksityisinä perhepäivähoitajina joilta kunta sitten ostaisi perhepäivähoitopalvelua

keskustelu on päättynyt mutta eduskunta hyväksyy kysymässä käsittelyssä saanut antaa lakiehdotukset vuoden alusta tulitaistelun näin päättynyttä ja asia on loppuun käsi

pöydälle panoa

että mietintö pannaan

l kahdeskymmenes kymmenettä pidettävään täysistuntoon seuraava täysistunto hyväksyttäneen

eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna kahdeskymmenes päivä lokakuuta kello neljätoista d

tämä istunto pään d e

moni maataloustuottaja toimii myös esimiehenä varsin usein tänä päivänä maahanmuuttajan tai ulkomaisen työntekijän toimiessa tilalla lomittajana tai vakituisena työntekijänä

millä tavalla millä palveluilla voitaisiin parantaa tai vahvistaa maataloustuottajien omaa työhyvinvointia ja edellytyksiä toimia myös esimiehinä

mutta mikä tärkeintä ikäihmisten hoiva on politiikassa tekoja ja päätöksiä ei pelkkää puhetta kuten tämä vastuullinen hallitus on näyttänyt muun muassa vanhuspalvelulain säätämisen myötä

vanhusten palveluihin halutaan lisätä rahaa jopa tässä tilanteessa jossa joudumme pääsääntöisesti tekemään päinvastaisia liikkeitä eli jakamaan aikaisempaa vähemmän rahaa erilaisiin kohteisiin

arvoisa puhemies

hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut alusta asti varsin heikkoa

maatalouden kannattavuusongelma on merkittävä kysymys jonka ratkaisemiseen tarvitaan määrätietoista tukipolitiikkaa ja koko ruokaketjun tarkastelua

toinen puoli tätä henkilöstömitoitusasiaa on se että meidän täytyy alkaa toimenpiteisiin jotta meillä on tulevaisuudessakin koulutettua hoitohenkilöstöä olemassa

vanhuspalvelulaki on kuitenkin paljon muutakin kuin vain henkilöstömitoituksia

kun painotamme lähiruokaa ja sitä että on tärkeää että ruuantuotantoa ja elintarviketeollisuutta on siellä missä on paljon kuluttajiakin on myös aivan keskeistä että huolehdimme etelä suomen ruuantuottajien toimintaedellytyksistä

se on itse asiassa hyvin monipuolinen kokonaisuus

lakiehdotuksen mukaan iäkkään henkilön palvelutarpeeseen voitaisiin vastata pitkäaikaisella laitoshoidolla vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua

pakkolakipaketissa lukee että leikkaukset heikentävät työllisyyttä ensin kotimarkkinoiden vuoksi ja hyödyt saadaan vasta kun vaikutus vientiin näkyy

minä itse koen että työttömyyslukuihin tarvitaan aitoja tekoja tässä ajassa nyt ja heti

lopuksi on todettava että henkilökohtaisesti suhtaudun positiivisesti välikysymyksen vaatimukseen siitä että omaishoidon tuki siirretään kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi

todellakin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja filatov tuossa totesi tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia palkkatukisäännösten osalta

yhteiskuntasopimus olisi ollut saatavissa aikaan mutta hallituksen pakkopolitiikka veti maton neuvottelijoiden alta heti kättelyssä